arvoisa puhemies

pidän järkevänä veron kohdentamista tasapuolisesti kaikkiin makeisiin jäätelöön ja alkoholittomiin juomiin

miesten työmarkkina asemaan liittyy erityisiä ongelmia tasa arvon kannalta

erilaisia makeutusaineita on luotu korvaamaan haitalliseksi todettua sokerin käyttämistä

erityinen painopiste on otettava eri palveluiden saumattomaan toimintaan nimenomaan käyttäjälähtöisesti

lauslahti täällä puheenvuorossaan hyvin ansiokkaasti totesi ja niiden yhteys erilaisiin terveysongelmiin lienee jo hyvinkin todistettua joten on hyvää ennalta ehkäisevää politiikkaa edesauttaa näiden tuotteiden kulutuksen vähentämistä

hakijalta edellytettäisiin myös lääkärintodistus terveydentilastaan ja mahdollisista terveydellisistä seikoista joilla voi olla vaikutusta luvan myöntämisen edellytyksiin

veron vaikutukset hintoihin jäävät kuitenkin varmaan varsin maltillisiksi

tässä on työvoimapolitiikalla tärkeä merkitys ja sanalla sanoen kuten täällä on monesti puhuttu viimeksi eilen välikysymyskeskustelussa työvoimapolitiikka vaikeammin työllistettävien kohdalla on tällä hetkellä suomessa suorastaan ajettu osittain alas

lääkärin todistuksesta tulisi ilmetä onko hakijaa hoidettu sellaisten psyykkisten oireiden vuoksi joilla voidaan olettaa olevan olennaista vaikutusta hakijan kelpoisuuteen käsitellä ampuma aseita omaa tai yleistä turvallisuutta vaarantamatta

tämä jättää jatkossa mahdollisuuden korottaa näitä kyseisiä valmisteveroja vielä lisää ja toisaalta ulottaa näitä veroja myös joihinkin leipomotuotteisiin kenties jossain vaiheessa tulevaisuudessa

myös uutena edellytyksenä hankintaluvalle asetettaisiin vaatimus metsästys tai ampumaurheiluseuran lausunnoista joista selviäisi muun muassa hakijan harrastuneisuus harrastuksen kesto ja mahdolliset havainnot hakijan käytöksestä joilla voi olla merkitystä lupaharkinnan kannalta

maahanmuuton suhteen on muistettava että monet ongelmakohdat koskettelevat juuri sukupuolista tasa arvoa siinä mielessä että maahanmuuttajanainen on hyvin usein vaarassa syrjäytyä

arvoisa herra puhemies

ongelmia seuraa etenkin jos maahanmuuttajanainen on sitoutunut tai laitettu vastuuseen kodin ylläpitämisestä vailla kontakteja ulkomaailmaan tai mahdollisuuksia lähteä opiskelemaan kieltä saati sitten opiskelemaan ammattia tai tekemään oikeita töitä

yhdistymisvapauden vuoksi ei voida edellyttää kaikilta hakijoilta jonkin yhdistyksen jäsenyyttä joten myös kahden luotettavan mutta esitettyyn harrastustoimintaan olennaisesti liittyvän henkilön lausunto olisi mahdollinen vaihtoehto yhdistyksen antamalle lausunnolle

yhdyn valtiovarainvaliokunnan ajatuksiin siitä että nyt on viimeistään laadittava kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen kunnostusohjelma johon sisältyy konkreettiset ja realistiset päätökset toimista joilla turvataan väyläverkon riittävä kunto ja pitkän aikavälin rahoitus

kuitenkin on syytä rajata lausunnon antamiseen kelvollisien henkilöiden ulkopuolelle hankittavaksi aiotun aseen myyjä tai tämän palveluksessa olevat henkilöt jolloin vältetään myyntitarkoituksessa annetun suosituksen mahdollisuus

vaikka kulttuurin kokonaismerkitys yhä useammin tiedostetaan ja myönnetään on taiteentekijöiden toimintamahdollisuuksien ja toimeentulon pohtiminen usein varsin yksiulotteista

parisuhdeväkivalta ei ole pelkästään maahanmuuttajanaisten keskeinen ongelma mutta senkin suhteen yhteiskunnalla tulee olla erityistä herkkyyttä maahanmuuttajanaisten tarpeiden ja tilanteen tunnistamiseksi väkivaltaan puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseksi

tieverkon kunnolla on siis varsin suuri merkitys suomen logistiselle kilpailukyvylle ja se vaikuttaa keskeisesti myös elinkeinoelämän investointipäätöksiin sillä häiriötön ja kustannustehokas logistiikka on yksi investointipäätöksen kulmakivi ja sen me kaikki tässä salissa tiedämme

työtä varten haettavan luvan kuin myös museossa tai kokoelmassa pitämiseen oikeuttavan luvan edellytykset säilytetään laissa ennallaan

erilaisten kulttuuritottumusten varjolla tehtävät ihmisoikeusloukkaukset kuten rituaalisilpomiset tai kunniaväkivalta ovat kerta kaikkiaan tuomittavia ja ne on saatava ehdottomasti loppumaan

lopuksi

oma ja valiokunnan arvio on että kyseinen leikkaus vähentää merkittävästi rahoitusta äkillisen rakennemuutoksen alueilla erityisesti etelä ja länsi suomessa joissa ei ole myöskään eu rakennerahastojen kautta myönnettävää tukea vastaavalla tavalla käytössä kuin itä ja pohjois suomessa

arvoisa puhemies

silti en voi olla yhtymättä sdpn tämän vuoden puoluekokouksen linjaukseen siitä että vanhempainvapaajärjestelmää tulisi edelleen kehittää siihen suuntaan että vapaan pitämistä jaettaisiin entistä tasaisemmin miehen ja naisen välillä

arvoisa puhemies

äkilliset rakennemuutostilanteet voivat tulla eteen nopeallakin aikataululla ja jatkossa on kyettävä takamaan rahoituksen riittävä kansallinen taso myös suomen parlamentista käsin

näissä haasteissakin meidän on tunnistettava kulttuurin merkitys ihmisen elämässä

yhteiskuntamme perustaa nakerretaan vaarallisella tavalla jos työntekijät ajetaan tekemään ylitöitä perhe elämän kustannuksella

kaikille yhteisen taito ja taidekasvatuksen määrän lisäämiselle on tarvetta erityisesti perusopetuksen yläluokilla ja lukioissa unohtamatta myöskään ammatillista koulutusta

tämä on oikeastaan ihan keskeinen epäkohta johon kulminoituu tasa arvopolitiikkamme kolmas keskeinen ongelma palkkauksen epätasa arvoisuuden ja väkivallan lisäksi

maahanmuuttajan on sopeuduttava yhteiskuntaamme mutta meidän on myös annettava heidän toteuttaa itseään oman kulttuurinsa mukaan luonnollisesti laillisuuden rajoissa

on kuitenkin sanottava että me demarit emme kannattaneet juustohöylää vaan mallimme oli lisän korotus ja verotus

nyt leikkauksen vaikutusta lievennetään pieni ja keskituloisille verotuksen lapsivähennyksellä

uskallan todeta että kukaan meistä ei tee säästöjä kovin mielellään mutta meille sosialidemokraateille puolueena hyvinvointivaltio on arvokas asia ja se mielestämme kuuluu myös lapsillemme ja lapsenlapsillemme

puolueemme perhepolitiikan kokonaisuuden ja ytimen muodostavat palvelut tulonsiirrot sekä perheen ja työn yhteensovittaminen

paras keino huolehtia siitä että me saamme julkisen talouden varat riittämään palveluihin ja etuisuuksiin jotka maksatetaan ja tuotetaan on työllisyyden turvaaminen kaiken kaikkiaan

mitä tulee julkisiin palveluihin ne tasaavat toimeentuloeroja usein tehokkaammin kuin rahalliset etuudet se on käynyt tässä salissa tänään selväksi jo useamman kerran ja ne myös luovat edellytyksiä toimeentulon hankkimiselle

lasten ja perheiden kannalta toimiva palvelujärjestelmä on erityisen tärkeä ja haluamme siirtää palveluiden painopisteen ongelmien ennaltaehkäisemiseen siitä yhtenä loistavana esimerkkinä juuri keskustelussa ollut sosiaalihuoltolaki joka takaa lapsiperheisiin kotipalvelua ja perhetyötä jatkossa

ehkä saamme luvut jossain vaiheessa niin täällä on tänään luvattu

sitten keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja tiilikainen sen sijaan oli uskallan sanoa jopa varsin miesmäinen tässä ryhmänsä puheenvuorossa

oliko edustaja tiilikainen kenties unohtanut että keskustapuolue on vaikuttanut viimeiset kahdeksan vuotta pääministeripuolueena vastaten näin maamme haasteista mutta myös velkaantumiskehityksestä

todettakoon heti alkuunsa että kalastuspolitiikassa sdp on pitkään erottunut ja tulee erottumaan jatkossakin muista puolueista maa ja vesialueita omistamattoman väestön osan puolestapuhujana

huhtikuussa käytiin vaalit ja vastuuta kantavat puolueet nousivat hallitusvastuuseen ja täytyy sanoa että mitä tulee positiivisiin vaikutuksiin niin vattin tuoreet laskelmat kertovat tämän hallituksen oikeudenmukaisuudesta

yksinkertaisesti

hallitusohjelmaneuvotteluissa ajoimme kir jauksen jossa maksuttomia ja maksullisia yleiskalastusoikeuksia kehitetään ja vapaa ajankalastusta laajennetaan kestävällä tavalla laajojen kansalaispiirien luontoharrastuksena

debatissa tulin jo todenneeksi että niin ministerit koskinen kuin orpo tiesivät varmasti että vapamme ei tuossa asiassa taivu ja näin emme ole kirjauksen tahtotilasta valmiita luopumaan vaan päinvastoin

jos tahtotilaa eduskunnan käsittelyssä löytyy me voimme vielä halutessamme laajentaa maksuvapauden koskemaan kaikenikäisiä eläkkeensaajia se on eduskunnan käsissä

tämä pitkään valmistelussa ollut lakiesitys korostaa kestävän käytön mukaista kalastuksen ohjaamista jonka keskeisiä välineitä ovat luontaisen lisääntymisen turvaaminen viranomaisten riittävät valtuudet kalastuksen säätelyyn ja erityisesti vaelluskalakantojen elvyttäminen unohtamatta uhanalaisten kalakantojen suojelua

aivan aluksi haluan kiittää ministeri ihalaista ja ministeriötä tästä hallituksen esityksestä

tuottajahinnat ovat niin matalalla tasolla että maataloustuotannon kannattavuus alkaa olla tai rehellisesti on jo kestämättömällä tasolla etenkin kun tuotantoon tarvittavan energian lannoitteiden ja muiden tuotantopanosten hinnat nousevat voimakkaasti

suomessa päivittäistavarakauppa on erittäin keskittynyttä ja markkinoita hallitsee kaksi kauppaketjua niin kuin täällä on jo useammassa puheenvuorossa tullut todettua ja tämä vaikuttaa monin tavoin koko elintarvikeketjuun

keskittymisestä on toki kiistämättömät hyötynsäkin

kaupan keskittymisestä on puhuttu paljon niin kuin tuossa alussa totesin mutta edes keskustajohtoiset hallitukset eivät ole ryhtyneet asiassa vastaaviin toimenpiteisiin vaikka kysymys on myös tuottajille tärkeästä asiasta

kauppa on jo reagoinut vahvasti esitystä vastaan

viimeksi eilen meitä kaikkia lähestyttiin kaupan näkökulmasta varsin pitkällä liitetiedostolla josta jo nyt edustajat täällä salissa ministerille myös kysymyksiä esittivätkin

uskon että senkin jälkeen tämä uudistus näyttäytyy erittäin tervetulleena

se ei ratkaise ongelmia elintarvikeketjun tulonjaossa kokonaan mutta se on mielestäni erittäin tärkeä askel oikeaan suuntaan

arvoisa rouva puhemies

jos mietimme nykyistä tilannetta naispareilla on jo nyt mahdollisuus hedelmöityshoitojen kautta saada lapsia minusta tuntuu että joku unohtaa tämänkin nyt tässä keskustelussa aina välillä ja miehillä on mahdollisuus adoptoida lapsia ja sisäisen adoption kautta lapsella on oikeus myös toiseen vanhempaan

pahimmillaan tämä tarkoittaa suurta laskua taas jälleen kerran veronmaksajille

tätäkö hallitus ja te ministeri linden haluatte

edustaja niikko te totesitte myös yhdessä puheenvuorossa että on oikein että tulevat eduskunnat aina vaalien jälkeen palaavat tämän kansalaisaloitteen pariin

kuinka monen paikallislehden talous kestää tämä luvun

te ette voi olla tosissanne edustaja niikko samalla kun puolueena olette ottaneet usein kantaa siihen kuinka tärkeä demokratia teille kaikissa muodoissaan on

arvoisa puhemies

kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki ja haja asutusalueiden kutsujoukkoliikenteen kehittäminen ovat tärkeitä varsinkin ympäristönäkökohdista

monet valiokunnat ja puhujat täällä salissa ovat kiinnittäneet huomiota siihen että selonteossa ei juurikaan kiinnitetä huomiota kevyeen liikenteeseen